se tulee olemaan aivan keskeistä tälläkin alueella että saadaan alueen yrittäjille mahdollisuuksia kehittää sitä matkailutoimintaa monipuolisesti ja siinä me olemme ympäristöhallinnon puolesta aktiivisia kumppaneita ja otamme heiltä ideoita vastaan

mutta tästä metsästyksestä erityisesti vielä nyt sitten tämän konneveden osalta sanoisin näin että tässä tapauksessa ja nyt viittaan siihen mitä edustaja leppä sanoi on totta että se sana varautua oli ehkä vähän huono sana mutta oli tiedossa että tulee rajoituksia mutta näillä seuroilla eivät tosiasiallisesti toimintaedellytykset poistu vaan sen hirven voi ajaa sen kansallispuiston ulkopuolelle ja hoitaa sitten se varsinainen metsästysammunta siellä ja näin esimerkiksi hirven metsästyksen kannalta se on mahdollista

sitten tämä enonniemen alue joka on yhtenäisin alue näistä jossa on ehkä eniten sitä metsästystä tapahtunut aikaisemmin on kuitenkin hyvin jylhää tiivistä vanhaa metsää jossa metsästysolosuhteet muutenkin ovat aika rajattuja

näitä kun arvioidaan sitten tapauskohtaisesti niin voidaan havaita että riistakannan hoito on näillä metsästysseuroilla mahdollista heidän nykyisellä toiminta alueellaan vaikka kansallispuisto rajoittaa sitten sen kansallispuiston alueella tätä metsästystä

mutta yleisesti luonnonsuojelualueilla kun näitä luonnonsuojelualueita etelä suomessa perustetaan niin me pyrimme ministeriössä tulkitsemaan tätä eduskunnan hyväksymää luonnonsuojelulakia niin joustavasti kuin mahdollista jotta aina metsästysseuroilla säilyvät toimintaedellytykset

mutta tässä tapauksessa me olemme koko ajan tehneet selväksi että meidän mielestämme tällä alueella pitäisi toteuttaa tämä puisto näin ja kunnat ovat tiedostaneet sen maakuntaliitot ovat tiedostaneet sen ja myös metsästysseurat ovat tiedostaneet sen ja siitä ei ole tullut minun mielestäni isoa kritiikkiä juuri johtuen siitä että näitten seurojen toimintaedellytykset jatkuvat

salon teijon osalta palataan asiaan sitten myöhemmin voidaan sen lakiesityksen valmistuessa sitten analysoida siellä vaikutuksia

mutta kaiken kaikkiaan poistomahdollisuus kun on olemassa niin se poistaa ne huolet siitä että jotenkin lajisto muuttuisi vierasperäiseksi vaan luonnonsuojelulain mukainen poistomahdollisuus jatkossakin säilyy

lopuksi arvoisa puhemies todellakin tarkoitus olisi nyt sitten varmistaa että eduskuntakäsittelyn jälkeen jos lakiesitys saadaan tässä nopealla aikataululla vielä hyväksyttyä perustaminen olisi mahdollisimman nopeasti mahdollista ja meillä on siis lisätalousarvioon ne infrarahat saatavilla jo tälle vuodelle elikkä voidaan mahdollisimman nopeasti saada se matkailupanostus ja se toiminnan kehittäminen siellä pystyyn

se on tärkeätä että heti alusta saakka tulee se että ei vain tule status vaan tapahtuu heti asioita saadaan ne yrittäjät ja paikalliset toimijat innostumaan

tämä on se mitä me haluamme nyt sitten yhteistyössä eduskunnan kanssa tehdä ja toivon että tämä asia voisi edetä täälläkin ripeästi että se perustaminen olisi sitten mahdollista muodollisestikin nopeasti

kiitos

meillä on ihmisillä vaikeuksia saada puhdasta vettä ilmansaasteisiin kuolee miljoonia ihmisiä vuosittain ja meillä on lukuisia ympäristöongelmia

totta kai yritysten kanssa pitää tehdä yhteistyötä mutta tarvitaan se perusta niin kuin esimerkiksi maaperän eroosion torjunta kuntoon jotta maaperä voi olla tuottavaa ja sen jälkeen voidaan tehdä yritysyhteistyötä

vastatkaa nyt edes tähän niin saadaan kuulla onko teillä siitä mitään ymmärrystä minkä kriisin äärellä me olemme ja onko teillä tulossa lisää rahaa joulukuussa

itse tunnen paljon ihmisiä siellä ja kyllä ihmiset ovat olleet järkyttyneitä että kun iso britanniakin joka on vetänyt todella oikeistolaista politiikkaa on lisännyt kehitysyhteistyömäärärahoja niin suomi vetää täysin päinvastaiseen suuntaan puolittaa vuodessa kun meidän kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi panna toimeen ja ilmastosopimus sopia ja nyt tarvittaisiin sitä rahaa

arvoisa puhemies

valitettavasti talvivaaran kohdalla on vuosien painolasti ja siitä käydään sellaista keskustelua jota ei edes pitäisi eduskunnassa joutua käymään yksittäisen yhtiön toiminnasta

me puhumme siitä onko heidän tekniikkansa ylipäätään teoriassa mahdollista saada toimimaan niin että se voi olla kaupallisesti pystyssä oleva kaivos joka hoitaa lakisääteiset velvoitteensa

ja vähän tulee mieleen se että me emme ole edes päässeet siihen että voiko tämä kaivos ikinä olla edes markkinaehtoisesti kannattava koska nikkelin maailmanmarkkinahinta ei ole koskaan ollut niin korkealla useita vuosia putkeen kuin se oli sen lyhyen piikin aikana viisi vuotta sitten ja sitä he edelleen havittelevat pysyväksi nikkelin maailmanmarkkinahinnaksi tai jopa korkeampaa kuin mitä se silloin oli

ja missään vaiheessa vesitaseita ei ole saatu kuntoon niin että veden määrä alueella ei kasvaisi vaan vesimäärä kasvaa koko ajan vaikka nyt he sanovat että se prosessi toimii vähän paremmin

tämä on vähän rinnasteinen siihen kuin että turun telakka olisi sanonut siitä turun telakan tapauksesta että me osaamme tehdä laivoja jotka eivät uppoa antakaa meille rahaa

arvoisa puhemies

sikälikin kun seuraa julkista keskustelua liian usein opetusta ja koulutusta lähestytään sitä kautta että meillä on jotkut taloudelliset reunaehdot ja niiden perusteella ruvetaan säästämään ja tekemään suoranaisia leikkauksia

koulutuksen laadun kehittäminen uusi oppimisteknologia uudet oppimisympäristöt ja oppilaiden osallisuus hyvinvointi tällaiset tekijät tasa arvoinen mahdollisuus koulutukseen vahvaan peruskoulutukseen ja toiseen asteeseen kaikille nuorille jäävät niin kuin sivuun

miten opetusministeri koette

kun nyt on valitettavan suuret säästöt edessä kunnissa valtionosuusleikkauksista johtuen sekä sitten hallituksen joistain muista päätöksistä johtuen niin miten koulutuksen tulevaisuus voidaan suomessa turvata näissä oloissa

ja eikö nyt pitäisi todeta että säästäminen saa jo riittää ja nyt siirrettäisiin jatkossa huomiota siihen että kehitetään peruskoulua ja toista astetta sisältöjen lasten ja nuorten ehdoilla

eli haluaisin tähän teidän näkemyksenne

arvoisa puhemies

on se kyllä hyvä että oppositiopuolue keskusta paljastaa todellisen värinsä koska ilmastoneuvotteluissa me ajoimme meille oikeudenmukaista hiilinielukantaa niin pitkälle kuin oli mahdollista

loppupeleissä kysymys oli siitä kaataako suomi globaalin ilmastosovun ja edustaja pekkarinen selvästi on sitä mieltä että ilmastopolitiikka ei ole niin tärkeätä ja hän olisi sen kaatanut

tästä oli kysymys

minä teen tämän teille täysin selväksi että me ajoimme hiilinielukantaa joka oli hyvä suomen kannalta ja teimme siinä kaikkemme ja edustaja pekkarisen linja on hurskastelua siitä että voitaisiin saada globaali sopu jossa kaikki tekevät kompromisseja mutta että suomi saa sellaisia laskentamalleja mitä kukaan muu ei kannata

siis perushiilinielumalliin jossa oli kysymys siitä missä määrin suomessa voi hyödyntää vuotuista kasvua siis metsäteollisuuden ja puun energiakäytön tarpeisiin me saimme sellaisen laskentamallin joka mahdollistaa täysin semmoiset optimistisetkin odotukset mitä ajatellaan että voitaisiin puuta käyttää elikkä metsien käyttö on mahdollista ja siinä ainoastaan siis metsäkatopuolella on kysymys siitä että metsäkatoa jatkossa pitää pyrkiä hillitsemään

siinä edustaja tiilikainen on oikeassa että siellä tarkemmalla luokittelulla ja läpikäynnillä voidaan myös arvioida onko tämä kato tosiasiassa niin suurta kun tähän mennessä sitä ei ole tarvinnut niin tarkkaan arvioida ja sitten myös pienellä ohjeistuksella maankäytön paremmalla ohjeistuksella joka esimerkiksi rakentamisessa on jo viime vuosina muuttunut niin että pyritään tekemään yhtenäisiä alueita ettei oteta metsien reunamaita enää rakennuskäyttöön vaan rakennetaan yhtenäisesti sitten esimerkiksi vanhoille pelloille jotka eivät ole enää peltokäytössä hajottamatta sitä maankäyttöä

mutta siis me saimme sellaisen globaalin ilmastosovun joka edistää suomessa meidän ympäristöteknologiamme vientimahdollisuuksia ja se on meidän veronmaksajien absoluuttinen etu siinä mielessä että ilmastonmuutoksen hillintä on jokaisen suomalaisen etu ja se että sitä ei tehdä on jokaiselle suomalaiselle ja tuleville sukupolville meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme haitaksi

tämä hallitus tekee sen arvovalinnan että ilmastonmuutosta hillitään ja sitä tehdään suomalaiselle teollisuudelle suomalaiselle kilpailukyvylle järkevällä tavalla rakentaen uuden ajan vihreää taloutta ja saaden uusiutuvasta energiasta myös uusia työpaikkoja

näin ollen se että globaalissa ilmastoratkaisussa kaikki tulevat tulevina vuosina sitovien päästövähennysvelvoitteiden piiriin parantaa myös tätä kilpailuasetelmaa

saksan ympäristöministeriön oma arvio on siellä se että eu saisi miljoonia uusia työpaikkoja sillä että päästövähennystavoitetta nostettaisiin sillä perusteella että valtaosa uusista työpaikoista tulee tällä hetkellä maailman tasolla ympäristöteknologiaan puhtaaseen teknologiaan

se että eu koko meidän yhteiskuntamme valjastetaan tähän kehitykseen saisi meille lisää vientimarkkinoita muun muassa kiinasta joka toteuttaa ympäristöteknologiapanostusta ja vähentäisi meidän riippuvuuttamme eun ulkopuolelta tulevista raaka aineista

me olemme tällä hetkellä riippuvaisia muualta tulevista raaka aineista ja resurssitehokkuuden parantaminen ei ole eulle luksusta vaan se on välttämättömyys jos me haluamme varmistaa talouden kilpailukyvyn tulevina vuosikymmeninä ja silloin se tehtäisiin ympäristön kannalta järkevällä tavalla

on varmistettava että kaivostoiminta ja turvetuotanto esimerkkeinä tämmöisistä ympäristöä kuormittavista aloista noudattavat korkeaa ympäristölainsäädäntöä

elyjen resurssien riittävyys on varmistettava niin että ympäristövalvonta on riittävää ja silloin kun ympäristövaikutusten arviointi näissä hankkeissa on alusta saakka hyvää esimerkiksi kaivoksia suomeen kyllä mahtuu lisää

uskon että nämä ovat yhteensovitettavissa mutta on tärkeätä varmistaa että ympäristökysymykset otetaan alusta saakka vakavasti ja jos ongelmia havaitaan niin oikeuslaitos puuttuu niihin ihan olemassa olevin viranomaismenettelyin

mutta on tärkeätä että ne hankkeet alusta saakka menisivät oikeaan suuntaan niin että ehkäistään ympäristöongelmat etukäteen ja tätä työtä me ympäristöhallinnossa parhaiden käytäntöjen levittämisessä teemme

nyt olemme neuvotelleet ministeri häkämiehen kanssa myös siitä että elyt saisivat ympäristöpuolelle lisää resursseja pohjois ja itä suomeen ja näin on nyt todennäköisesti käymässä

sitten mitä tuli tähän animalian avustamiseen kun muutama edustaja toi sen täällä esille ympäristöministeriö ei anna kyseiselle järjestölle avustusta

on tärkeätä sovittaa yhteen suurpetojen suojelu uhanalaisten lajien suojelu ja sitten kannan hillitseminen sellaisella tavalla että kanta on sopusoinnussa muun yhteiskunnan tarpeen kanssa ja että se kanta on ekologisesti kestävällä tasolla

tätä keskustelua ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö käyvät yhdessä viranomaistasolla ja sitten eri toimijoiden kanssa pitäisi käydä tätä keskustelua kentällä

hallitusohjelmaan kirjattu suurpetopolitiikan kokonaisarviointi on hyvä tilaisuus tehdä tätä esimerkiksi pohjoisessa metsästäjien poronhoitajien muiden asianomaisten luontojärjestöjen tutkijoiden ja viranomaisten kesken

arvoisa puhemies

itämeren suojelusta voisin vaan lyhyesti todeta että itämeren koordinaatio on edelleen valtioneuvoston kansliassa ministeri stubbilla kun puhutaan laajemmista asioista mutta on sovittu että itämeren ympäristönsuojeluun liittyvä koordinaatio ja ravinnekuormituksen vähentämistyö on meillä koska meillä on se substanssiosaaminen siinä ja ympäristöministeriön virkamiesten johdolla eri ministeriöiden avainhenkilöt ovat mukana siinä työssä että kaikki politiikat tukisivat sitä että ravinnekuormitusta vähennetään

olen tästä itämeren suojelusta ollut edustaja väätäinen tiiviisti yhteistyössä koko itämeren alueen eri ympäristöministerien kanssa

sinällään rikkidirektiivin ympäristö ja terveyshyödyt ovat niin merkittäviä että suomellekin hyödyt ovat taloudelliselta arvoltaan selkeästi suuremmat kuin siirtymäaikana tulevat kustannukset ja myös se ympäristöteknologian osaamisen lisääntyminen mikä tässä esimerkiksi wärtsilälle tulee

pitää muistaa se että suomalainen osaaminen hyötyy ympäristösääntelystä siitä että me saamme sitä kautta lisää tilauksia ympäristöteknologian osaamiselle mutta meidän tavoitteenamme on painaa siirtymäajan kustannukset alas niin että matalarikkistä polttoainetta on riittävästi saatavilla

tästä muilta mailta tulee ymmärrystä mutta sen suhteen että saataisiin myös semmoinen artikla direktiiviin jossa olisi mahdollisuus lykkäykseen näyttää vaikeammalta

arvoisa puhemies

tässä hiilinieluasiassa me mahdollistimme todellakin niin että metsänomistajille teollisuudelle metsän hyödyntäjille ei tule minkäänlaisia kustannuksia

me teemme todella töitä sen eteen että komission kanssa saadaan sellainen ratkaisu joka tyydyttää tältä osin että valtiokin voi välttää kustannukset että taakanjaossa muuten huomioidaan tämä asia suomelle

itämeren tilanteesta täällä tuli esille ainakin edustaja gestrin ja joku toinenkin toi esille sen että myös ilmastonmuutos lisää ravinnekuormitusta muun muassa sitä kautta että talvikuormitus ravinnepäästöt maataloudesta lisääntyvät jos maaperä on talvella enemmän liikkuvaa

meillä on erilaisia tutkimushankkeita kehityshankkeita käynnissä jossa nämä muutokset voidaan ilmastomuutokseen sopeutuminen joissa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa täysimääräisesti voidaan ottaa suojaustoimet käyttöön niin että tällaista haittaa sopeutumisen myötä ei tule

öljyntorjuntapuolella hallitusohjelmassa on lisätty yksi alus öljyntorjuntaan ja sanoin että yksi vielä tarvittaisiin jotta se meidän tavoitekalustomäärämme olisi käytössä

me olemme kansainvälisessä vertailussa kuitenkin korkealla mutta itämeren ja erityisesti suomenlahden laaja trafiikki huomioon ottaen ympäristöriskin vaara on suuri ja meidän valmiutemme pitääkin olla todella korkealla tasolla

kiitos arvoisa puhemies hyvästä keskustelusta ja rakentavista kannanotoista ja haluan lopuksi korostaa että ympäristönsuojelu on suomalaisen talouden ja jokaisen suomalaisen ihmisen etu elikkä hyvää yhteistyötä jatkossakin eduskunnan kanssa toivoen

tässä tämä huoli koulutuksen tilasta on yhteinen mutta kyllä minä hiukan haluaisin samalla lailla kuin ministerikin joka puhui rehellisyydestä rehellisyyden nimissä sanoa että kun tätä keltaista kirjaa on melkein neljä vuotta itsekin kahlannut läpi ja leikkauksia on tehty niin kyllähän koulutusta on tällä vaalikaudella kohdeltu aika huonosti

kyllä ne säästöt ovat yhteensä aika isoja ja kun sitten sen päälle tulevat nämä niin sanotut rakenteelliset uudistukset niin riski on se että rakenneuudistuksista tulee leikkauksia koska olosuhteet ovat jo valtionosuussupistusten takia niin vaikeat että on vaikeata löytää sellaisia toiminnallisia tehostamisia

olisiko mahdollista kuitenkin muuttaa lähestymistapaa niin että valtio ei enää leikkaisi valtionosuuksia vaan lähdettäisiin kuntien kanssa kehittämään sitä toista astetta mutta sillä kärjellä että mennään se edellä mikä oli rakenneuudistusten alkuperäinen tavoite että saadaan nuoret valmistumaan nopeammin ja tehokkaammin saadaan heidät nopeammin työelämään ja saadaan sieltä hyötyjä eikä koulutuksen leikkauksilla

olen syvästi huolissani siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä mikä suomessa on maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä tapahtumassa

meillä on hallituksessa puolue jonka kansanedustajat täällä viime viikollakin keskustelussa avoimesti iloitsivat jopa unelmoivat siitä että ihmisoikeuksien rajoittaminen ja pakolaisten oikeuksien rajoittaminen on tavoiteltava poliittinen päämäärä

sitten meillä on hallituksessa kaksi muuta puoluetta jotka ovat mukana toteuttamassa tätä politiikkaa mutta eivät halua siitä ihan hirveän paljon puhua tai osoittaa kantavansa siitä vastuuta

edustaja zyskowicz kyllä paikalla on mutta hänenkin perusteensa ovat yhtä lailla sellaisia että ei voi sanoa että ihmisarvon puolustaminen ja lasten oikeuksien puolustaminen olisivat siinä ajattelussa ytimessä

olen huolissani siitä että vaikka koko suomalainen kansalaisyhteiskunta pakolaisasioita tuntevat järjestöt kansalaisjärjestöt hyvinvointiasioita ja lasten oikeuksia käsittelevät järjestöt ja muut toimijat on vedonnut hallitukseen että se vetäisi tämän lakiesityksen pois myös uskontokunnat kaikki yhdessä ovat vedonneet hallitukseen että se vetäisi tämän esityksen pois niin näin ei ole tehty

minä ymmärrän sen että perussuomalainen puolue tavoittelee tällaista yhteiskuntaa jossa ihmisten oikeuksia rajoitetaan mutta sitä minä ihmettelen miksi sisäministeri petteri orpo haluaa jäädä historiaan ministerinä jonka sisäministeritoimikauden aikana suomi valmisteli lakiesityksen joka on nuivempikin kuin perussuomalaisten halla ahon nuiva manifesti

tässä perheenyhdistämisen rajoitukset ulotetaan koskemaan suomesta myös turvapaikan saaneita ja alaikäisiä lapsia tavalla joka tekee käytännössä perheenyhdistämisen mahdottomaksi niin kuin nämä asiantuntijat ovat tässä arvioineet

minkälainen on maan hallitus joka antaa sellaisen viestin ihmisille että ne jotka ovat suomesta turvaa jo saaneet joista on todettu että heillä on hätä eivät voi saada perhettään tai lapsiaan suomeen

se on vakavan vakavan itsetutkiskelun paikka että meillä on hallitus joka tällaisen esityksen nyt vie eduskunnassa läpi osa sitä aktiivisesti puolustaen ja tavoitellen ja osa vähän hiljaa häpeillen

siksi minä vetoan vielä siihen että hallituspuolueet ja erityisesti ministeri orpo harkitsisivat vielä että huomenna hallituspuolueet voisivat äänestyksessä tämän lakiesityksen torjua ja että lakiesitys hylätään

se ei ole tietystikään täysin verrannollinen suomen tilanteeseen mutta vastaavan tyyppisiä tilanteita on myös turkissa ja muualla lähi idässä olevissa pakolaisleireissä raportoitu ja nämä havainnot olivat todella kovia

yksin olevat lapset joiden perhe siis odottaa että he voisivat perheenyhdistämisen kautta tai muuta kautta saada lapsensa luokseen ja että he ovat jo länsi euroopassa sivistysvaltioiksi itseään kutsuvissa maissa joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kiristyksen väkivallan ja kaikenlaisen muun manipuloinnin uhreiksi näillä leireillä ja heillä on vanhemmat jotka odottavat heidän saamista luokseen

meillä on varmasti suomessakin vanhempia ja itse olen tavannut useita jotka ovat huolissaan heidän lastensa ja puolisojensa tilanteesta omissa kotimaissaan mutta myös useissa tapauksissa huolissaan perheistään jotka ovat jo kotimaasta pakoon lähteneet mutta odottavat siellä lähialueen leireillä niin kuin esimerkiksi turkissa jordaniassa tai libanonissa

jos suomi haluaisi osoittaa vastuuta tästä tilanteesta ja tunnistaa sen että me emme halua että lapset ja naiset yhä kasvavassa määrin tulevat vaarallisia reittejä yli välimeren nyt yhä enemmän tämän euturkkisopimuksen myötä joka on sekin täysin epäinhimillinen sen myötä yhä enemmän vielä vaarallisempaa reittiä libyan kautta pyrkivät

joku tunnistaisi emme tämän eurooppaan niin silloinhan meidän pitäisi juuri mahdollistaa laillisia reittejä tulla eurooppaan niille joilla täällä jo omaisia on jotta perheet voivat olla yhdessä

meidän pitäisi vahvistaa kehitysyhteistyötä rauhanrakentamista ja laillisia reittejä tulla eurooppaan jotta se huoli joka ajaa ihmisiä se hätä ja vaino joka ajaa ihmisiä hakeutumaan sitten näitä vaikeita reittejä jopa salakuljettajien armoilla kohti eurooppaa voisi tyrehtyä

jos hallitus nyt sulkee näitä laillisia reittejä niin silloin se antaa vain sitä viestiä että me emme halua auttaa ihmisiä edes niitä joita me olemme jo tänne vastaanottaneet ja se antaa sen viestin että me toivomme että muutkaan eivät täältä tulisi apua hakemaan

meidän yhteiskuntamme on rakennettu sen varaan sen rawlsilaisen oikeudenmukaisuusperiaatteen varaan että yhteiskunnan pitäisi olla sellainen että se on oikeudenmukainen kaikille niin että riippumatta siitä mikä sinun oma asemasi yhteiskunnassa on tai että sinä et tiedä omaa asemaasi yhteiskunnassa me miettisimme että rakentaisimme yhteiskunnan sellaiseksi että meillä kaikilla olisi siinä hyvä olla ennen kuin me tiedämme oman paikkamme siinä

valitettavasti nyt yhä useampi maa euroopassa on lähtenyt heikentämään eniten hädänalaisten ihmisten oikeuksia eli heidän jotka hakevat perheineen turvaa euroopasta ja se on häpeällistä

minusta on erityisen häpeällistä että suomen hallitus tässä asiassa on menossa aivan etujoukoissa kohti heikompaa ihmisoikeuksien suojaa ja heikompia oikeuksia lapsille tavalla joka ei ole missään nimessä kunniallista kenellekään tässä maassa

minun on vaikea ymmärtää miksi hallitus ei ole valinnut sitä tietä että se etsii euroopassa ja eussa yhteisiä solidaarisia ratkaisuja vaan niiden puuttuessa se on itse lähtenyt sille tielle jossa oikeuksia mahdollisimman nopeasti kavennetaan

se on väärä suunta ja sillä ei luoda rauhaa ja turvaa myöskään suomalaisille koska meidänkin oma sijaintimme tässä maailmassa on osoittanut että suomalaistenkin etu on se että tässä maailmassa pienistä pidetään huolta

pienistä ihmisistä pienistä kansoista ja lapsista

en ollut siitä samaa mieltä mutta se oli kunnioittavaan sävyyn esitetty ja hän voisi perehtyä edustaja elon edustaja eerolan ja edustaja mäkelän viime viikon torstain keskustelussa käyttämiin puheenvuoroihin joihin itse viittasin siinä että he selkeästi olivat hyvin iloisia tästä kehityksestä mitä tällä lakiesityksellä tehdään tavalla jota omassa puheenvuorossani kuvailin

toiseksi pitää korostaa sitä että kaikki muut kysymykset mitä edustaja meri toi esille siitä miten ylipäätään voidaan varmistaa suurten ihmisjoukkojen joutuessa lähtemään kotiseuduiltaan inhimillinen kohtelu eri tavoin ja varmistaa että ihmiset voivat pysyä lähellä kotiseutujaan ovat ihan eri kysymyksiä kuin se onko heillä jotka ovat jo suomessa oikeus ja mahdollisuus saada tänne rakkaimpiaan

viemmekö me ihmisiltä jotka tulevat jäämään tänne ja joiden me haluamme kotoutuvan ja työllistyvän oikeuden käytännössä teemme sen lähes mahdottomaksi että he voivat saada lapsensa ja puolisonsa tänne

sama arvomaailma pätee suomessa ja ruotsissa ja ruotsin vihreät ovat kyllä tästä käytännössä heikosta hallituspolitiikasta ja kyvyttömyydestä ajaa omat tavoitteensa läpi hallituksessa saaneet maksaa kovan hinnan

ruotsin vihreiden kannattajat eivät halua tällaista politiikkaa minä en olisi siihen suostunut he olivat heikkoja hallituksessa kun lähtivät edes tähän määräaikaiseen lakiin mukaan

mutta suomen tilanne on vielä paljon paljon helpompi kuin ruotsin siinä mielessä että ruotsi on vastaanottanut moninkertaisen määrän turvapaikanhakijoita lyhyessä ajassa verrattuna siihen mikä meillä on ja meillä tämä tilanne ei ole sellainen että suomen hallituksen pitäisi itse lähteä aktiivisesti heikentämään ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia rajoittamalla perheenyhdistämistä ennen kuin me saamme eussa solidaariset käytännöt kuntoon jolloin tälle tielle ei tarvitsisi lähteä ollenkaan

ne jotka täällä salissa sanovat että tänne ei lähetetä lapsia puhuvat tästä ilmiöstä mitä moni teistä salin toiselta puolelta on suoraan kutsunut ankkurilapsiksi ja tutkijat ja asiantuntijat sanovat että sellaista ilmiötä ei ole että lapsi lähetettäisiin tänne tarkoituksena jotenkin väärinkäyttää järjestelmää

kyllä heitä autetaan lähtemään siitä maasta pois kukaan ei ole kiistänyt sitä mutta heillä on oikeus hakea turvaa heillä on perusteet saada turvapaikka he ovat vainottuja

ja sellaista ilmiötä jossa järjestelmää hyväksikäytettäisiin niin että lähetettäisiin lapsia tänne vain sen takia että he ovat lapsia vaikka heillä ei ole oikeata hätää ei tutkijoiden mukaan ole

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz on varmasti niin että perheissä on hätä siitä mitä heidän alaikäisille lapsilleen käy heidän kotimaassaan olosuhteissa joissa on vainoa sotaa sekasortoa nälänhätää erilaisia ääriliikkeitä jotka uhkaavat heidän lastensa tulevaisuutta

siinä että näistä oloista perheet lähettävät tai auttavat lastaan lähtemään sieltä pois tai perhe hajoaa sodan jaloissa ja lapset ajautuvat erilleen omasta perheestään ei ole mitään sellaista missä pitäisi epäillä heidän motiiviaan niin että täällä sivistysvaltiossa lainsäädännöllä pitäisi pyrkiä estämään tällaisten ihmisten oikeus hakea turvaa tästä maasta ylipäätään

kun te edustaja zyskowicz yritätte kieltää että tässä ei olisi kysymys ihmiskuvasta niin te haluatte vähän samaa kuin mitä te ajatte myös sosiaaliturvassa että sen takia te koette että kun on joitain väärinkäyttöilmiöitä niin tavallisten ihmisten ihmisoikeuksia kavennetaan ja se on aivan väärä suunta

oikeusvaltion pääsäännön pitää olla se että varmistetaan ihmisten oikeudet ja sitten arvioidaan aina erityistapaukset erikseen

eivät hallituspuolueiden edustajat voi paeta siitä mihinkään että tämän esityksen tosiasiallinen käytännön vaikutus ja jopa monien edustajien julki lausuma tavoite on se että suomi ottaisi mahdollisimman vähän pakolaisia vastaan heille olisi mahdollisimman hankalaa tulla tänne ja heille olisi mahdollisimman hankalaa saada turvaa perheilleen jotta he eivät sitten tänne tulisi